talousvaliokunta toteaa että erilaisten jo toteutuneiden ja vireillä olevien fuusiohankkeiden ohella suunnitteilla on suomen rahoitusmarkkinoiden kannalta merkittävä muutos mikäli nordea pankki suomi muuttuu tytäryhtiöstä sivuliikkeeksi

talousvaliokunta toteaa että kyseessä on paitsi suomen myös koko eun markkinoita ajatellen merkittävä luottolaitos jonka toiminnalla voi olla huomattava vaikutus markkinoiden vakauteen

sivuliikerakenteessa nordea suomen toiminnot eivät olisi pankkiunionia koskevan valvonta ja säätelyregiimin alaisuudessa mikä vaikuttaisi kansallisten viranomaistemme toimivaltuuksia ja tiedonsaantia rajoittavasti

eu sääntely mahdollistaa sivuliikkeiden osalta viranomaisyhteistyön erilaisten kollegioiden muodossa mutta kokonaisvaltainen tiedonsaanti rajoittuisi

edellä oleviin alustaviin vaikutusarvioihin viitaten talousvaliokunta pitää tärkeänä että se pidetään hyvin informoituna jatkossakin tulevasta kehityksestä ja tarkentuvasta vaikutusarvioinnista

talousvaliokunta katsoo että pankkivaltuuston kertomus antaa kattavan selvityksen rahoitusmarkkinoiden kehityksestä sekä suomen pankin ja finanssivalvonnan toiminnasta kertomusvuonna

talousvaliokunta on antanut mietintönsä yksimielisesti

täytyy palauttaa mieliin se kuinka markkinatalous toimii

markkinataloushan toimii niin että silloin kun pankit tekevät voittoja pankit pitävät ne voitot mutta silloin kun pankit tekevät tappiota pankkien osakkaat ne maksavat

nyt se minkälaista talouspolitiikkaa hallitus ajaa sotii markkinatalouden pelisääntöjä vastaan että pankit pitävät silloin voittonsa itse kun pankit tekevät voittoja ja kun tulee tappioita ne sysätään veronmaksajille

siinä ei toteudu sijoittajan vastuu

arvoisa puhemies

kyllä tämän hallituskauden aikana taksimiesten asemaan on vaikutettu monella eri tavalla tämänkin hallituksen esityksen takia mutta myös päivystysasetuksella

sen lisäksi että tässä hallituksen esityksessä omavastuu asiakkaalla kasvaa niin tähän liittyy myöskin perustuslaillinen ongelma

nytten jos asiakas tilaa tilauskeskuksen kautta taksin sairaskyytiä varten siinä menee se tietty omavastuu

arvoisa puhemies

eli käytännöllisesti katsoen asiakkaat laitetaan eriarvoiseen asemaan suhteessa perustuslakiin sillä perusteella mitä kautta asiakas tämän sairaskyydin ottaa

syntyykö tästä tosiasiallisia säästöjä

ministeri vapaavuori kertoi tuossa omassa puheenvuorossaan ansiokkaasti siitä kuinka täytyy huolehtia suomen teollisuuden kilpailukyvystä

edustaja paaterokin otti tuossa omassa puheessaan esille sen että teollisuutta ei rasiteta enää uusilla rasitteilla mutta sitten on kuitenkin tulossa tämä voimalaitosvero joka kohdistuu ydinvoimaan tuulivoimaan ja vesivoimaan nimenomaan niihin energiantuotantomuotoihin jotka toimivat sillä tavalla ettei tule ilmastopäästöjä

nyt jos jossain toimenpiteessä esimerkiksi sairaalassa menee kaksi ja puoli tuntia niin kahden tunnin jälkeen auton täytyy palautua sinne heinävedelle ja tämän jälkeen asiakas joutuu ottamaan tilauskeskuksen kautta uuden taksin

ministeri vapaavuori viekö tämä nyt sitten tämän ohjaavuuden energiantuotantomuodoissa ja ylipäänsä mitä te henkilökohtaisesti olette mieltä tästä voimalaitosverosta

tässä ei pystytä näin hyödyntämään sitä paluukyytiä eli tosiasialliset kulut ovat tämmöisessä tapauksessa kaksinkertaiset

muun muassa kotitalousvähennyksen ylärajan leikkaus ja kovat leikkaukset oppisopimuskoulutukseen ovat omiaan tyrehdyttämään kotimaista kasvua ja työllisyyttä

mielestäni työpaikkojen säilymisen ja uusien työpaikkojen luomisen kannalta on erityisen tärkeää turvata pk sektorin toimintaedellytyksiä ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia voida hyödyntää niitä yhteiskunnan tukitoimia työllistämiseksi mitä vielä on jäljellä

näitä ovat muun muassa globaalien markkinoiden järjestely niin että suomesta voidaan lopettaa kannattavia tehtaita tai siirtää ulkomaille kokonaisia tuotantolaitoksia jättäen kotimaahan satoja työttömiä

edellä kerrotun perusteella ehdotan että hallitus miettisi yrityksille suunnattujen tukien esimerkiksi tuotekehitykseen suunnattujen varojen painopisteen siirtämistä enemmän suurilta yrityksiltä kasvuhenkisille pienille ja keskisuurille sekä mikä tärkeintä aloittaville yrityksille

näiden varojen uudelleenkohdentaminen ei aiheuttaisi lisäkustannuksia budjettiin vaan uskon että kohdentamalla enemmän pk sektorille tuloksiakin voisi saada enemmän

voisimme hyvin luoda suomeen tutkimus ja tuotekehitystoiminnan palkkakustannuksiin kohdistuvan verojen ja sotumaksujen perusteella tehtävän verohyvityksen

tässä budjetissa on tarkoitus osoittaa pesänhoitajille lisärahaa ja pesänhoitajilla on kieltämättä hiukan ongelmallinen tai haastava maine siinä että pesänhoitajat kyllä konkurssipesästä ottavat sen oman palkkionsa ensimmäisenä päältä ja monta kertaa on käynyt niin että sitten varsinaisesti realisoinnit tapahtuvat merkittävästi alihintaan niin että se pesä saadaan hoidettua mahdollisimman nopeasti

ylärajaa voisi miettiä sitten erikseen mutta on selvää että senkin täytyisi olla aika korkealla niin että myöskin suuremmat yritykset pystyisivät tätä hyödyntämään

tätä rahan osoitusta pesänhoitajille on perusteltu harmaan talouden torjunnalla

arvoisa puhemies

nyt on käsittelyssä euroalueen yhteisvastuullinen kriisinratkaisumekanismi eli suomeksi sanottuna rahasto johon kaikkien euroalueen pankkien on kannettava kortensa kekoon

tässä mallissa yritykselle säädetään erillinen t k tulolähde esimerkiksi elinkeinoverolain tulolähteen sisälle johon sovelletaan normaalia yhteisöverokantaa alempaa verokantaa

tietysti tutkimuksen ja tuotekehityksen varojen leikkaus on väärä signaali hallitukselta kun puhutaan uusien työpaikkojen luomisesta

ajatuksena on että aineettoman oikeuden kuten patentin hyödyntämisestä saatava tulo voisi olla kevyemmin verotettavaa

suomalaiset voivat kantaa vastuunsa suomalaisesta pankkijärjestelmästä mutta se ei ole hyväksyttävää että suomalaiset kantavat vastuuta esimerkiksi ranskalaisten italialaisten tai kreikkalaisten pankkijärjestelmistä

mutta itse näkisin suurimmaksi ongelmaksi lähinnä kankean byrokraattisen vanhan järjestelmän joka meillä suomessa on vielä kuitenkin käytössä

risto ilkka poissa pelistä virus poissa budjetissa olevan

meidän pitäisi hyvin innovatiivisesti miettiä näitten uusien työpaikkojen luomista pyrkiä vähentämään byrokratiaa yrityksen perustamisvaiheessa ja myöskin yritystoiminnasta luopumisessa niin että meillä voisi olla sellainen järjestelmä jossa yrittäjä jolla on yritysidea voisi pankkitunnuksilla verottajalle ilmoittaa olevansa yrittäjä tältä yritysajalta maksaa sitten tietyn könttäsummapäivämaksun jossa on kaikki ne lakisääteiset maksut jotka yrittäjälle kuuluvat

voimme kannattaa sitä että keskitetysti eu tasolla olisi päätetty kansallisten rahastojen minimitasosta sillä heikosti hoidetulla pankkikriisillä toisessa eu maassa on vaikutusta myös suomen talouteen

perussuomalaiset eivät voi siis hyväksyä nykyisenkaltaista yhteistä kriisinratkaisurahastoa

rahaston yhteisvastuullisuus merkitsee sitä että tulevaisuudessa suomalaiset pankkien asiakkaat ja veronmaksajatkin pääsevät osallistumaan muiden maiden pankkikriisien kustannuksiin

ja jos tulee jossain vaiheessa semmoiseen päätökseen että tämä yritystoiminta ei kulje niin ilmoittaa verottajalle uudestaan että luopuu yritystoiminnasta eikä ole enää yrittäjä ja palaa sitten sosiaaliturvan piiriin

tällä hetkellä niin kuin edustaja sipilä täällä aiemmin salissa sanoi tämä on ongelma että jos ryhdyt yrittäjäksi jäät saman tien sitten myöskin suomalaisen sosiaaliturvan ulkopuolelle

pankkiunionia rakennettaessa on koko ajan korostettu että sillä on tarkoitus estää tulevia kriisejä eikä maksattaa nykyisiä kriisejä muiden maiden veronmaksajilla

edustaja kauma toi ansiokkaasti esille myös ajatuksen aikaisemmin illalla pitämässään puheessa siitä kun puhuttiin silloin nuorten yhteiskuntatakuusta ja nuorten työllistämisestä että myös työnantaja ottaa vastuun tarjotessaan nuorelle ensimmäisen työpaikan

tämä ensimmäinen työpaikka nuorelle voi olla sellainen työpaikka joka kulkee hänen koko elämän uransa läpi aina vanhuuteen asti

se ei toimi koska se ei täytä yhtään valuutta alueelle välttämätöntä kriteeriä kuten yhtenäistä kulttuuria kieltä yhtenäistä talouspolitiikkaa

jos meillä on tämä ensimmäinen työpaikka semmoinen jossa työnantaja ei noudata kunnolla työehtosopimuksia työilmapiiri on heikko se on omiaan sitten sairastuttamaan jos käytän tämmöistä sanaa tämän nuoren koko elämän mittaisen työuran

onkin sovittu että myös euroopan vakausmekanismin evmn varoja voitaisiin käyttää kriisipankkien suoraan tukemiseen

mikäli euroalue halutaan pitää kasassa se edellyttää täydellistä fiskaaliunionia verotusoikeuksineen liittovaltiobudjetteineen yhteistä velanottoa eli eurobondeja sekä tulontasausta valtioiden välillä yksinkertaistaen täydellistä liittovaltiota

evmn varojen käyttö tarkoittaisi käytännössä jälleen uutta reittiä jota kautta muiden maiden pankkikriisien kustannuksia voidaan vyöryttää myös suomalaisten veronmaksajien niskaan

tällaiseen evmn varojen käyttöön eivät perussuomalaiset voi missään olosuhteissa suostua eikä tässä järjestelyssä ole turvassa pankkien tallettajien turvaksi muodostettu kansallinen talletussuojarahastokaan

te olette aloittaneet pikkuhiljaa jo kädenväännön budjettiriihessä suomessa suomen valtiontalouden tasapainottamiseksi

pidämme valitettavana sitä että valtiosopimuksella hallitus kiertää mahdollisen oikeusperustan puutteet siitä voidaanko suomesta lähettää rahat tähän yhteiseen yhteisvastuulliseen kriisirahastoon vai ei

jo tehtyjen tukipakettien jatkona täällä tänään perustellaan sitä kuinka tärkeää on nyt tukea espanjalaisia pankkeja koska espanja ei itse pysty sitä tekemään

sitten siinä on se että nyt me puhumme semmoisista aloista mihin nuoria työllistetään paljon niin kuin kaupan ala joille on ominaista se että on pätkätöitä on heikkoja esimiestaitoja

silloin se ei välttämättä olisi ollutkaan läpihuutojuttu sillä pelkästään perussuomalaiset tietenkin keskustan tukemina olisivat voineet rahojen siirtämisen estää

no niin me maksamme sitten velan korkoa siitä kun se otetaan ulkomaan velkana mutta me emme saa evmstä korkoa sille

ilmeisesti tämän yhteisvastuullisen rahaston arkkitehdit huomasivat ettei oikeusperusta antanutkaan riittävästi myöden rahastolle joten ratkaisuksi keksittiin jälleen kerran valtiosopimus jonka sitten hallitukset allekirjoittavat

jos se on nuorilla se ensimmäinen työpaikka ja nuoret oppivat siinä työelämästä että tällaista on olla töissä niin se ei ole se paras vaihtoehto näitten nuorten kannalta

sama korko

no niin tämä on ihan hyvä jos evmstä saadaan sama korko mitä me maksamme koroilla

tämä oli se ensimmäisen puheenvuoron loppuosa

mutta siihen mikseivät nämä vakuudet kelpaa muille maille

tämä on jälleen esimerkki siitä kuinka tällä vaalikaudella kokoomus tai sdp hallitukset viittaavat kintaalla parlamentaariselle päätöksenteolle

kyllä tässä kuntarakenneuudistuksessa on myös kysymys valtapolitiikasta niin kuin edustaja heinonen täällä tänään on antanut ymmärtää

emme hyväksy sitä että valtiosopimuksella siirretään kansallisen rahaston varat euroalueen yhteisvastuulliseen rahastoon emmekä hyväksy myöskään sitä menettelytapaa miten hallitus tätä asiaa on junaillut

mikäli emme voisimme nyt huomenna äänestää espanjan pankkitukea vastaan ja pistää pisteen tälle jatkuvalle tukikierteelle jolla vaarannamme tai pahimmassa tapauksessa tuhoamme suomen oman talouden

arvoisa puhemies

silloin on täytynyt miettiä se tilanne koska suomen sisäpoliittinen tilanne oli sellainen että jonkinnäköiset niin sanotut vakuudet nyt täytyi hoitaa että demarit kunnialla tästä hommasta selviävät

eduskunta voisi hyvin sanoa huomenna ei espanjan pankkituelle

eduskunta toteaa että hallitus on tarkoituksenmukaisesti jättänyt väliin kriisinratkaisumekanismin kohdalla asian kokoluokan vaatiman parlamentaarisen käsittelyn eikä näin ollen nauti eduskunnan luottamusta

sitten kehitettiin tällainen vakuusjärjestely joka on hyvin monimutkainen suomelle kiusallinen ainakin siinä mielessä että jos niille nauretaan ja kukaan muu ei niitä halua ja kotimaassa me haluamme ne salata niin jotain sitten on näissä vakuuksissa kyllä kieltämättä pielessä

veteraanien asioista olisin halunnut tässä puhua mutta soukola tuossa hyvin kertoikin jo pohjat

pääsääntöisesti nämä pikkukuntien valtuustot ovat keskustavetoisia

mutta jos ajatellaan sitä tilannetta miten nämä vakuudet sitten järjestetään niin jos ministeri urpilainen on sanonut että kreikalle ei aiheudu tästä lisää taloudellisia kustannuksia ja tämä vakuusjärjestely menee kuitenkin niin että kreikan valtio antaa velkakirjoja pankeille ja pankit asiamiehille ja myyvät sitten niitä eteenpäin niin että saadaan rahaa tilille mitä siinä myydään

mutta hallitus tekee sen rakenteita runttaamalla ja uhraamalla kuntalaiset kuntalaisten palvelut ja lähidemokratian

veteraanien rahoista ei leikata vaan niitä lisätään

koska euroalueen perusongelmaa ei voida ratkaista muutoin kuin täydellisen liittovaltion kautta joka on kohtuuttoman kallis suomelle tulee mielestäni suomen luopua valuutta alueen yhteisestä eurosta

siinä myydään niitä kreikan valtion velkakirjoja eikö niin mutta eivätkö ne sitten lisääkin kreikan valtionvelkaa tai sitten ei ole myytävää tavaraa

olkoon euroeron jälkeen suomen valuutan nimi markka tai suomieuro sillä ei ole isompaa merkitystä

käytännössä nämä ohjaavat toimenpiteet tarkoittavat pakkoa ja pakottamista

ministeri ihalainen perustettavien yritysten määrä kasvaa tällä hetkellä voimakkaasti ja samaan aikaan kuitenkin työttömyys kasvaa

tämä tilastollinen asiahan kertoo siitä että ihmiset jotka irtisanotaan töistä perustavat yrityksiä ja näin tätä kautta pyrkivät sitten työllistämään itsensä

muusta ei ole ilmeisesti sovittu

vapaasti kelluva kansallinen valuutta myös säätelee työvoiman hintaa suhteessa muihin maihin niin että työvoima pysyy kilpailukykyisenä